nimenomaan yleisradion riippumattomuuden turvaamiseksi on pidetty hyvänä että yleisradio toimii koko eduskunnan alaisuudessa ja lainsäädäntöä koskevista muutoksista sovitaan parlamentaarisesti kaikkien eduskuntaryhmien kesken

sitä ei tulisi käyttää spekulatiiviseen pörssikeinotteluun

edustaja turunen minäkään en ole kansantaloustieteilijä olen vain humanisti mutta ymmärrän sen verran että työmarkkinat eivät ole ikään kuin järvi jossa on tietty määrä kaloja eikä työntekijä tule ikään kuin kalastamaan sitä kalaa eli työpaikkaa elikkä vähentämään niitä työpaikkoja tullessaan työmarkkinoille vaan on pikemminkin niin että työmarkkinat ovat aktiivisuutta ja toimeliaisuutta joka luo hyvinvointia vähentää syrjäytymistä ja erilaisia yhteiskunnan kuluja ja tätä kautta taas saadaan lisää työpaikkoja

viime keväänä ainakin intia harkitsi ruokafutuureilla käytävän kaupan kieltämistä

miten suomi aikoo ottaa vastuun edellä mainitusta hallitusohjelman kirjauksesta ja viedä sitä eteenpäin kansainvälisissä neuvotteluissa

itselleni heräsi kysymys emmekö voisi päättää monista hyvistä edistysaskeleista jo maaliskuun kehysriihessä

länsimaiden ei tule kuvitella että energian säästämiseltä voidaan edes osittain välttyä sillä että fossiiliset polttoaineet korvataan täysin biopolttoaineilla

juuri vanhukset jättävät usein hakematta toimeentulotukea vaikka olisivat siihen tulojensa puolesta oikeutettuja koska he pitävät hakemista byrokraattisena hankalana ja jopa nöyryyttävänä

työryhmä tuo esille esimerkiksi sellaisen mahdollisuuden että sairauspäivärahalla oleva opiskelija voisi jatkossa opiskella vähäisiä määriä jotta ei joutuisi esimerkiksi masennuksen takia sitten luopumaan ennen pitkää kokonaan opinnoistaan

sosiaali ja terveysvaliokunta on omassa lausunnossaan katsonut että palvelurakenneuudistuksella kuntien mahdollisuudet hallita nopeasti kasvaneita ja kasvavia terveydenhuollon kustannuksia paranevat

on kestämätöntä että ruokakasveilla käytetään länsimaiden citymaastureita

toimeentulotuen perusosan siirto kelaan ei tietenkään ole mikään ihmelääke joka vapauttaa meidät kaikesta byrokratiasta ja poistaa kaikki sosiaaliturvan aukot

nykyisellä järjestelmällä emme pysty kunnolla vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin kun väestömme ikääntyy ja hoidon ja hoivan tarpeen kasvaessa myös kustannukset kohoavat

kun perustason sosiaali ja terveyspalveluista ja valtaosasta erikoissairaanhoidon palveluja päätetään samassa organisaatiossa mahdollistaa se synergiaetuja

meillähän on tällä hetkellä se vakava ongelma että useampi nuori jää joka päivä masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle ja olisi myöskin tarpeellista pidentää työuria

silloin ylen rahoitus riippuu kulloinkin vallassa olevien puolueiden arvopohjasta eivätkä viestinnän moniarvoisuus ja riippumattomuus ole enää välttämättä turvassa poliittisilta päätöksiltä

ongelmia edelleen jää ja yksi johtuu siitä että osa toimeentulotuesta jää edelleen kuntaan sosiaalitoimen maksettavaksi

arvoisa puhemies

saman johdon alla toimiminen edistää osaltaan painopisteen siirtämistä ennalta ehkäiseviin palveluihin ja entistä varhaisempaan puuttumiseen

arvoisa puhemies

tästä syystä on hyvä että tämä hallitus sääti työmarkkinatukeen yleisen suojaosan joka toisin kuin keskustan viime kaudella säätämä suojaosa koskee kaikkia työttömiä

näitä koulutukseen kohdistuvia mittavia heikennyksiä ei voi millään objektiivisella tavalla tai perusteilla pitää välttämättöminä toisin kuin opetusministeri argumentoi

sote uudistuksessa keskeisintä on varmistaa riittävän suuret väestöpohjat täydellinen integraatio kilpavarustelun ja palvelukatveiden ehkäisy perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen sekä ohituskaistojen tilkitseminen

tarve asialliselle ja tietopohjaiselle tiedonvälitykselle vain kasvaa ja yle on jo tehtyjen leikkausten takia joutunut sopeuttamaan toimintaansa melkoisesti

ne ovat teiltä kyllä aivan puhtaasti poliittisen harkinnan perusteella tehtyjä päätöksiä ja vääriä valintoja

ongelmana on nyt se että tämä suojaosa ei koske toimeentulotukea ja hyvin suuri osa työttömistä joutuu tukeutumaan toimeentulotukeen siitä syystä että yleinen asumistuki on jäänyt kauas todellisesta vuokrien tasosta

kuntauudistuksen keskeinen lähtökohta on kuntien itsehallinnon ja paikallisdemokratian vahvistaminen

jos kelan maksamia tukia pystyttäisiin nostamaan ja erityisesti saamaan suurten kaupunkien asumistukia lähemmäs todellisia asumisen kustannuksia vähenisi tarve toimeentulotuen asumislisälle

se on pakko sanoa

kaikki asiantuntijat tässä maassa ovat pitäneet nimenomaan näitä koulutusleikkauksia hyvin lyhytjänteisinä harkitsemattomina ja pidemmän päälle on katsottu että ne tulevat osoittautumaan myös säästöiksi jotka kasvattavat tämän valtakunnan menoja ja heikentävät meidän edellytyksiämme löytää tulevaisuudessa kasvua suomelle ja keinoja kaventaa esimerkiksi hyvinvointieroja ja taata kansalaisten tasa arvo

pitkän ja mutkikkaan valmisteluprosessin aikana yksituumaisuus näistä perusasioista on onneksi lisääntynyt ja eväät hyvälle sote ratkaisulle ovat olemassa

haluaisinkin kysyä teiltä hyvät ministerit aiotteko puuttua tähän epäkohtaan vielä tällä hallituskaudella koska tiedossa on se että todellakin yleinen asumistuki on jäänyt jälkeen vuokrien tasosta ja tämä puolestaan luo uuden työttömyysloukun

tiedonvälityksen on oltava päätöksentekijöistä riippumatonta jotta kansalaisilla on mahdollisuus käydä avointa julkista keskustelua päätöksenteon seurauksista ja tuoda erilaisten ihmisryhmien esimerkiksi vähemmistöjen ja heikommassa asemassa olevien ääni kuuluviin

kuntauudistus tulisi nähdä mahdollisuutena rakentaa uudenlaista paikallisdemokratiaa jossa päätöksenteko ja vaikuttamismahdollisuudet tulevat lähemmäs kuntalaisia

toimeentulotuen perusosan siirtäminen kelalle ja muun toimeentulotuen jättäminen kuntien sosiaalitoimistoihin jättää siis omia ongelmiaan joita meidän täytyy ratkoa

yksi varteenotettava vaihtoehto on maakuntamalli jossa maakuntavaltuusto valittaisiin suorilla vaaleilla ja jossa maakunnille tulisi verotusoikeus

mutta se mistä hallitusta on paljon myöskin kritisoitu on se että hallitus monella tavalla osoittaa ettei se arvosta tutkimusta

jos suomalainen demokratia tiedonvälityksen riippumattomuus ja sananvapaus ovat tärkeitä arvoja istuvalle hallitukselle hallitus huolehtii osaltaan siitä että ylen rahoituksesta ja tehtävistä päätetään myös jatkossa parlamentaarisesti kaikkien eduskuntapuolueiden kesken

uudistuksen edetessä tulee pitää kokonaisuus mielessä

mitä ministeri voisi tehdä omalla sektorillaan jotta hallituksen ministerit ymmärtäisivät arvostaa koulutusta

seuraavana aske leena asumistukea pitäisi korjata niin että harvemmat joutuvat hakemaan toimeentulotuen asumislisää selvitäkseen asumiskuluistaan

on tosiaan hyvin harmillista että me joudumme täällä käsittelemään tätä asiaa joka on jo kertaalleen hyväksytty niin hallintovaliokunnassa kuin perustuslakivaliokunnassa kuin sosiaali ja terveysvaliokunnassa

yhdessäkään näistä valiokunnista yksikään sosialidemokraatti tai kukaan mukaan hallituspuolueen jäsen ei esittänyt lakiesitystä hylättäväksi eikä esittänyt lakiesitykseen minkäänlaista eriävää mielipidettä

metropolin kilpailukyvystä kohtuuhintaisesta asumisesta ja maankäytön ja liikenteen suunnittelusta pitää pystyä päättämään seudullisella tasolla

näen hieman oireellisena ja huolestuttavana että istuva hallitus on ollut aikeissa siirtää ylen rahoituksen julkisen talouden kehysten sisäpuolelle

toimeentulotuessa sen sijaan korvataan selvästi korkeampia asumismenoja ja pärjätäkseen työtön joutuu turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen elikkä sen asumislisään

hallitus on toisin sanoen ollut valmis rikkomaan parlamentaarisen sopimuksen siitä että yleisradion rahoitusta ei peukaloida poliittisten suhdanteiden mukaan

olemme saaneet lukea lehdistä että sosialidemokraattien eduskuntaryhmä paheksuu edustaja rajamäen toimintaa tässä esityksessä eikä tue sitä millään tavalla

oireellista on sekin että samaan aikaan hallitus on ollut valmis jättämään kehyksen ulkopuolelle aran ja makeran vaikkei niiden asemasta kehyksen sisä tai ulkopuolella ole mitään vastaavaa parlamentaarista sopimusta

perhevapaiden tasapuolisempi jakautuminen äidin ja isän kesken parantaisi tasa arvoa lisäisi naisten työssäkäyntiä ja sitä kautta pidentäisi osaltaan työuria

minusta on erittäin erikoista että edustaja rajamäki haluaa lopettaa kansanedustajauransa tällä tavalla

tämä lakiesitys olisi parantanut kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja raskaana olevien naisten asemaa

lisäksi pitäisi jatkokehittelyssä pohtia voitaisiinko myös toimeentulotuen asumislisä siirtää kelan maksettavaksi

kiitän ministeri berneriä kuitenkin siitä että hän on ollut kutsumassa koolle nyt varhennetussa aikataulussa parlamentaarisen työryhmän pohtimaan ylen rahoitusta ja tehtävää

edustaja rajamäki totesi puheenvuorossaan että sosiaali ja terveysvaliokunta on käsitellyt tämän asian hyvin pikaisesti ja yritti ikään kuin vaivihkaa saada tämän esityksen läpi olemalla pois salista

arvoisa puhemies

vihreiden mielestä toisella asteellakin on rakenteen ja rahoituksen uudistamisen tarvetta mutta nyt kyseessä näyttää olevan lähinnä koulutuksesta ja kouluverkosta leikkaaminen

ministeri kyseli näiden lukujen perään

päätöksenteon yleä koskevissa asioissa tulee perustua kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyölle ei hallituksen yksipuoliselle päätökselle

rakennepoliittiseen ohjelmaan kuului myös ympäristölle haitallisten tukien karsiminen mutta saalis jäi lopulta kovin vähäiseksi

sen jälkeen kun eduskunnan yksimielinen lakiesitys oli hyväksytty useassa valiokunnassa yksimielisesti yhdelläkään sosiaali ja terveysvaliokunnan tai sosialidemokraattien eduskuntaryhmän jäsenellä ei ollut syytä olettaa että edustaja rajamäki ryhtyy tällaiseen manööveriin hallituksen yksimielisen esityksen kaatamiseksi

tosiasiassahan näin ei tule tapahtumaan vaan osa menettää suojaosan sen vuoksi että tulee uutena eläkkeensaajana tähän järjestelmään tai muuttaa ja niin edelleen

ympäristölle haitallisten tukien poistamisella voidaan parantaa valtiontalouden tilaa mutta osa niistä voidaan myös ohjata tukemaan uusia kestäviä energiavaihtoehtoja

kaikkiaan hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ei ole ollut mikään menestystarina

työllisyyden ja kestävän kasvun aikaansaamiseksi on nyt kyettävä toimimaan myös suurten rakenteellisten murrosten olosuhteissa sillä ne ovat väistämättä edessämme

me olemme kuulleet lukuisia asiantuntijoita keskustelleet lakiesityksestä ja vakaasti harkiten kirjoittaneet oman kannanottomme

suomesta voidaan tehdä parempi maa

jotkut sanovat että edessä on vain huonompaa

me vihreät emme kuulu niihin

julkisen vallan velvollisuutena on perustuslain ja suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti edistää perus ja ihmisoikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisten terveyspalvelujen saatavuutta

emme nojaudu vanhakantaisiin energiaratkaisuihin tai ihmisiä holhoavaan hallintoon

kiitos

yleensä ministeriöt teettävät tällaiset mallit ja sitten ne esittelevät kansanedustajille päätöksenteon pohjaksi erilaisia malleja joista sitten valitaan kaikessa rauhassa se paras malli

lain soveltamisalaan kuuluvat ovat usein haavoittuvissa olosuhteissa eläviä henkilöitä joiden ihmis ja perusoikeuksien toteutumiseksi tarvitaan julkisen vallan toimenpiteitä

lain tarkoituksena on turvata näiden niin sanottujen paperittomien henkilöiden oikeus välttämättömiin terveydenhuollon palveluihin ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen ja inhimillisen arvokkuuden toteuttamiseksi

paaterolle että ette ydinvoima tuottaa kyllä kai ydinvoiman lisärakentaminen tuottaa kyllä hetkellisesti uusia työpaikkoja mutta sen jälkeen näiden työpaikkojen määrä romahtaa

sen sijaan jos me haluaisimme luoda uusia työpaikkoja pitää koko suomen asuttuna ja luoda kestäviä työpaikkoja silloin me valitsisimme nimenomaan uusiutuvat energiamuodot ja niihin panostamisen

valiokunta lausui edelleen

valiokunta pitää tärkeänä että uudistus selkeyttää tilannetta myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden kannalta ja mahdollistaa nykyistä paremmin hoidon antamisen ammattietiikan mukaisesti

arvoisa puhemies

koska paperittomien henkilöiden hoito on suhteellisen harvinaista on usein ammattihenkilöillekin epäselvää esimerkiksi se mitä hoitoja voidaan antaa ja miten potilasta laskutetaan

hyväksyn sen erittäin mielelläni omalta osaltani ja täytyy todeta myös se että myös asiantuntijakuulemisessa tätä lakiesitystä pidettiin huomattavana parannuksena suhteessa aikaisempaan tilanteeseen

oikea aikaisesti annetuilla terveyspalveluilla voidaan merkittävästi vähentää sairauksien vaikeutumista ja kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta sekä alentaa myöhempien kustannusten määrää

kuten tiedetään mielenterveysongelmat ovat keskeinen ja lisääntyvä syy työpoissaolojen lisääntymiseen ja työkyvyttömyyseläkkeisiin

edustaja soini väitti että vihreät olisivat ryhmäpuheenvuorossa vaatineet paketin avaamista

niinhän en suinkaan sanonut vaan sanoin esimerkiksi että säästöpäätöksiä on pystyttävä arvioimaan uudestaan sitten kun niiden vaikutuksista saadaan tarkat laskelmat ja tämä on täsmälleen se minkä esimerkiksi sosialidemokraatit ovat tuoneet viime viikon kuluessa moneen kertaan esille

siinäkin mielessä kun nykyisin paljon puhutaan siitä että on tarpeen pidentää työuraa tätä lakiesitystä on pidettävä erittäin perusteltuna

sen lisäksi että inhimilliset kärsimykset huomattavasti vähentyvät kun ihmiset pääsevät ajoissa tarvitsemaansa kuntoutusterapiaan todennäköisesti käy myös niin että tämänhetkiset julkisen puolen ruuhkat mielenterveyspalveluissa helpottuvat tämän lain myötä merkittävästi

on syytä muistaa sekin että nyt on kyse kehysriihestä eli kehysriihi määrittelee raamit valtiontaloudelle seuraavalle neljälle vuodelle eikä se sisällä yksityiskohtia joistakin ratkaisuista vaan budjettivalmistelussa ja eduskunnan käsittelyssä syksyn aikana käydään sitten käsiksi näihin yksityiskohtiin ja voidaan tehdä yksittäisten päätösten osalta tarkentavia täsmentäviä päätöksiä

pääministeri toi puheessaan esille sen että myös eussa on tehtävä rakenteellisia uudistuksia jotta talous saadaan nousuun

sikäli voi ajatella että ehkä tulevaisuudessa myös julkisella puolella voidaan antaa parempaa yksilöllisempäänsa nyt noita mielen terveys yksilöllisempää hoitoa mielenterveyspotilaille kuin tällä hetkellä

sitähän on kritisoitu siitä että se on uhka demokratialle ympäristölainsäädännölle kuluttajien suojalle ja todellakin on tarpeellista että suomi pitää nämä näkökohdat mielessään kun mekin tätä vapaakauppasopimusta kommentoimme

eli siinä mielessä ajattelisin että tämän lain myötä terveyserot ehkä osaltaan myös kapenevat eivät pelkästään kasva kuten tässä opposition vastalauseessa annetaan ymmärtää

mutta nyt on muistettava että kansallinen ympäristölainsäädäntö on toisaalta myös meidän kaikkien etu ja etenkin ympäristön turva eikä sitä voi ajatella vain siitä näkökulmasta miten se mahdollisesti haittaa kilpailua

tässä valiokunnan lausunnossa todetaan että kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen tehtävänä on täydentää tarkoituksenmukaisella tavalla julkisia palveluita

se tarkoittaa juuri sitä että myös tämän lakiesityksen jälkeen vastuu mielenterveyspalveluiden järjestämisestä säilyy nimenomaan julkisen terveydenhuollon puolella

arvoisa puhemies

mutta tämän lakiesityksen ansiosta jossakin määrin voidaan ajatella että ruuhkat julkisella puolella helpottuvat ja siinä mielessä potilaiden tilanne paranee

uskon että myös paraikaa valiokunnan käsittelyssä oleva terveydenhuoltolaki pienentää terveyseroja koska sehän mahdollistaa sen että potilas voi nykyistä vapaammin hakeutua sille terveysasemalle jossa on vähemmän ruuhkaa ja enemmän resursseja

pitäisi ymmärtää se että jos halutaan tukea lasten ja nuorten hyvinvointia niin ei tällaisia kytkykauppoja kyllä pitäisi tehdä

tämän terveydenhuoltolain yhtenä tarkoituksenahan on nimenomaan myös kaventaa perusterveydenhuollon ja erikoisterveydenhuollon välistä raja aitaa ja tuoda esimerkiksi mielenterveysosaamista lähiterveysasemille